haluan ihan omalta osaltani ottaa sen verran valitettavasti en päässyt ihan alkuun osaa kuitenkin keskusteluun että totean että henkilökohtaisesti näen tässä ison kuvan länsimaisen demokratian parlamentaaristen piirteitten vahvistamisena

suomessa on historiallisesti yhdeksän omaa maakuntaa joilla kaikilla on oma kulttuurinsa oma kehityksensä oma taustansa oma yhteiskunnallinen rakenteensa

onko tässä ketteryydessä jotain parantamisen varaa

arvostan niitä kaikkia

tiedämme missä suomen bruttokansantuote tietysti eniten kasvaa ja kehittyy mutta se on aivan eri asia kuin että otetaan liian omahyväinen käsitys siitä kuinka tämä suomalainen yhteiskunta rakentuu

ja minä uskon että se on ollut motiivi hyvin monilla tässä eduskunnassa lähtien siitä että jos näin toimitaan niin itse asiassa tämän parlamentaarisen piirteen vahvistaminen merkitsee sitä ja takaa entistä selkeämmin sen että ulkopolitiikan hyvä pääoma konsensuksesta voi niissä olosuhteissa olla paremmin turvattavissa kuin niin että se menee vain pelkästään enemmistön ja vähemmistön väliseksi ulkopolitiikan peruslinjojen hoitamiseksi

me olemme niissä mukana juuri sen ja nimenomaisesti sen seikan takia että niillä on yk mandaatti ja tämä ei näy näissä laskelmissa laisinkaan

koska huomaan että aika rientää jätän tämän mutta totean että siihen pitäisi kyllä saada ehdottomasti tekninen korjaus joka oikaisisi tätä

samalla yhdyn siihen seikkaan joka varmasti valiokuntakollegoille on jo entuudestaan hyvin tuttu teksti minun suustani että ellei meidän ulkoasiainhallintomme paremmin hoida suomalaisten edustautumista paitsi ykssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä niin missä tätä suomen ulkopolitiikkaa sitten tuodaan esille

sen takia minusta on hyvin tärkeää että voitaisiin tämä uudistus nyt toteuttaa ja tällä tavoin olla vahvistamassa suomen ulkopolitiikan parlamentaarista taustaa

salolaisen ja ed